kilpailun vapautta ja syrjintää valvovien viranomaisten tehtäväksi pitää antaa tapaukset joissa kilpailu vääristyy tai työntekijöitä pannaan eriarvoiseen asemaan esimerkiksi vajaatyökykyisyyden iän tai pitkäaikaistyöttömyyden vuoksi

arvoisa puhemies

hallituksen tulevaisuusselonteko suomen ilmasto ja energiapolitiikasta karttaa visusti erittelemästä tiukan ilmastopolitiikan sosiaalisia ja tulonjakoon vaikuttavia seurauksia

kenelle lasku lankeaa sitä ei eritellä

tämä edellyttää suomen energia ja ilmastopolitiikan kehittämistä ja toteuttamista kestävän työllistävän kasvun näkökulmasta ja niin että myös sosiaalisesti kestävä kehitys huomioidaan kaikissa ratkaisuissa ekologisen ja taloudellisen kestävyyden rinnalla

vielä ihan tarkennuksena edustaja sasin arvioon siitä miten edellisellä kaudella työelämä ja tasa arvovaliokunta torjui harmaata taloutta kokoomuksen ja satosen ohjauksessa

sosiaalisesti kestävä kehitys on ylevä tavoite mutta miten siihen päästään sosiaalisesti kestämättömästä tilanteesta jossa pian miljoona suomalaista elää

kioton ympäristösopimuksen ja eun päästö ja energiatavoitteet joihin suomi on eun jäsenmaana sitoutunut siis tiukka ilmastostrategia lyövät pienituloisten korville koska kulut kasvavat ja vyö kiristyy totesi jaakko kiander ilmarisen talous ja eläkepolitiikan johtaja aiemmin palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajana toiminut talous ja työmarkkina asiantuntija tuoreessa lämmöllä lehden haastattelussa

tämä kannanotto meni kyllä hallitusrintaman esityksiä vastaan ja valiokunnan enemmistö otti tämän kannan ja edustaja satonen oli siinä kyllä sielu vähennys yleiskeskustelu

puhemies

yleiskeskustelun

yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena

pienituloinen yksinhuoltaja ajaa loppuun vanhan autonsa pienestä eläkkeestä ei riitä asunnon energiaremonttiin eikä uusiin kodinkoneisiin

arvoisa herra puhemies

tiukka ilmastopolitiikka on epäsosiaalista ja epäoikeudenmukaista globaalissa ja kansallisessa merkityksessä jos ilmastopolitiikka alistetaan energiayhtiöiden voitontavoittelulle

sitä ei muuksi muuta kevyt viherpesu eikä vihreän kasvun ideologia jos perusongelmana on määrälliseen kasvuun ja kapitalistiseen voiton maksimointiin perustuva tuotantotapa ja ilmastopolitiikan välineenä päästökaupan ja tukkusähköpörssien kaltainen keinottelu

kuitenkin hallitus sopi budjettiriihessä että mitään sitovia normeja ei nyt määritellä vaan kuntien toivotaan vapaaehtoisesti parantavan palveluja

niiden avulla kierretään päästöjen vähentämistä ja turvataan sähköyhtiöiden ylivoitot mutta laitetaan ympäristölasku tavallisten ihmisten maksettavaksi kuten nyt muun muassa hallituksen energiaveroratkaisussa tehdään

meillä suomessa oli ennen valtion kokonaan omistama imatran voima jonka tehtävänä oli turvata maan sähköhuolto

eli ei tullut sitovia normeja eikä rahaa eikä edes lupausta hyvän hoidon edellyttämien henkilöstömitoitusten toteuttamisesta myöhemminkään

lisäksi hallitus leikkaa kuntien sosiaali terveys ja muista peruspalveluista kymmenkertaisesti sen mitä vanhuspalvelulain toteuttamiseen nyt luvataan

tässä taustassa on ymmärrettävää että täällä on lähes kuorossa todistettu miten vanhusten hoivan parantamisessa henkilöstömitoitus ei ole pääkysymyksiä vaikka eittämättä niin on

siitä kelpaa jakaa omistajille osinkoa ja johtajille kannustimia muhkeita lilius eläkkeitä optioita ja osakepalkkioita

puhemies

onkin kysyttävä miten estää köyhien kyykytys ilmastopolitiikalla ja ympäristöveroilla miten leikata energiamonopolien miljardien ylivoittoja ja korottaa eläkkeitä työttömyysturvaa lapsiperheiden tukia

pääministeri stubbin hallitus ja maan poliittinen eliitti taivaltavat yksimielisinä kohti eduskuntavaaleja runoilija otto mannisen seuraavien säkeiden hengessä

yksi seuraa toisen perää ei erimieltä herää yks aate kaikki kerää ka kaa ka kaa ka kaa

toisaalta seurauksena on ympärivuorokautisen hoidon asukkaiden hoitoisuuden nousu kautta linjan koska hoitoon siirrytään keskimäärin aiempaa huonompikuntoisena ja tämä hoitovaihe lyhenee entisestään

hallituksen kehysriihessä sovittiin lukuisista leikkauksista muun muassa leikkauksista lapsilisiin työt tömyysturvaan opintotukeen sairausvakuutukseen lääkekorvauksiin koulutusmäärärahoi hin työllistämisvaroihin ja kehitysyhteistyöhön

työtä tekevien pienituloisten työttömien ja eläkeläisten näkökulmasta johtavien hallituspuolueiden puheenjohtajien vaihdokset eivät ole muuttaneet politiikan peruslinjaa väärää taloutta näivettävää peruslinjaa

vanhusten ympärivuorokautisen hoidon henkilöstötilanteen suurimpana ongelmana on ehdottomasti jo nyt koettu sairaanhoitajien äärimmäisen vaikea saatavuus sekä sijaistyövoiman saatavuus kaikissa henkilöstöryhmissä

arvoisa herra puhemies

näin toimii hallitus joka alkutaipaleellaan toisti toistamistaan että pienituloisilta ei leikata

todellisen työllisyyden ja kasvun edistämisen sijasta uusi hallitus pitää kiinni kataisen hallituksen sopimista leikkauksista joilla heikennetään työttömien eläkeläisten ja opiskelijoiden perusturvaa

sijaistyövoimaongelmaan nopeasti vaikuttava ratkaisu ja nykyistä kustannustasoa edullisempi vaihtoehtoiskustannus saavutettaisiin käyttämällä sijaisten palkkaamiseen tarvittavia määrärahoja vakituisen henkilöstön määrän lisäämiseen aivan kuten tehy super ja jhl ovat oikein vaatineet

puolustusvoimauudistusta pohtivan parlamentaarisen kontaktiryhmän puheenjohtaja kokoomuksen kansanedustaja ilkka kanerva nosti haastattelussaan turun sanomissa varuskuntien lakkautusten rinnalle tukeutumisen juuri kansainväliseen puolustusyhteistyöhön

minulle joka olin ja olen hallitususkossa heikko vakuutettiin että ne ovat vain valtiovarainministeriön virkamiesten sormiharjoituksia mutta tuolloin aurinko oli korkealla ja hallituseuforia niin ikään

muun muassa eläkeläisten toimeentulon indeksileikkaukset jäävät pysyviksi elinikäisiksi ja niiden vaikutukset kertautuvat

vaikka nato jarru on päällä on yhteensopivuuden puolustusliiton kanssa oltava saumatonta kanerva totesi

arvoisa rouva puhemies

lapsilisien leikkaamisesta aiheutuvaa perheiden tuloerojen ja lapsiköyhyyden kasvua peitellään epämääräisiksi jäävillä verolupauksilla

kuten me vasemmistossa olemme moneen otteeseen tuoneet esille kunta ja palvelurakenneuudistuksesta on muodostunut suuri kilpailuttamis yksityistämis ja kuntien yhdistämishanke

edellisen valtiovarainministerin urpilaisen toive windfall verosta luopumisesta toteutuu nyt hallituksen ohjelmassa kun tavalliset kotitaloudet joutuvat maksamaan suurten teollisuusyritysten ja energiabisneksen veroedut

hallitusohjelman erityiset kirjaukset transatlanttisen yhteistyön tiivistämisestä ovat saamassa asehankintojen muodossa uutta konkretiaa kuten täällä ministeri wallin totesi

kuntapalveluiden markkinaistumisen myötä palvelujen yhä jyrkempi sosiaalinen ja alueellinen eriarvoistuminen on tosiasia

köyhät sairastavat suhteessa enemmän kuin varakkaat ja hyvätuloiset mutta terveyspalveluja he saavat ja käyttävät vähemmän kuin hyvätuloiset

hallitus toteuttaa menosäästöjä lakkauttamalla varuskuntia rapauttamalla alueellista puolustusta luopumalla kertausharjoituksista leikkaamalla asevelvollisuusarmeijan koulutusresursseja irtisanomalla henkilöstöä ja ulkoistamalla ja yhtiöittämällä armeijan siviilitoimintoja kehnoimpana esimerkkinä vuodenvaihteessa toteutettu armeijan ruokahuollon yhtiöittäminen ja työehtojen häpeällinen polkeminen

yhteistä tahtotilaa vakuutetaan ohjelman jokaisessa kappaleessa

uudet budjettisäästöt ja veronkorotukset painavat kulutuskysyntää alas ja ovat omiaan lisäämään työttömyyttä ja pienituloisten ahdinkoa

siksi tämän lain hyvät aikomukset on valjastettava vanhusten oikeuksien ja resurssikamppailun tueksi niin täällä eduskunnassa kuin kaikissa kunnissa kautta suomenmaan

kansainväliset sijoittajat ovat käsittämättömällä nopeudella vallanneet merkittäviä asemia julkisin verorahoin kustannettujen terveys ja hoivapalvelujen tuottamisessa

puhemies

elinkeinoelämän keskusliitto kauppakamarit ja elinkeinoelämän valtuuskunta ovat vahvoja painostustekijöitä oikeistohallituksen ja samojen puolueiden johtaman kuntaliiton taustalla

valtionyhtiöitä on vahvistettava eikä myytävä

yhteinen iskusana näillä kaikilla on sote yritysten kasvuedellytysten parantaminen

jatkuvan peruspalvelujen leikkaamisen sijasta on korotettava kuntien valtionosuuksia ja nostettava sote uudistuksen keskeiseksi tavoitteeksi perus ja lähipalvelujen turvaaminen

taustalla on tarve avata yrityksille uusia markkinoita

tähtäimessä ovat kuntien veromiljardit ei ensisijaisesti huoli palvelujen laadusta edullisuudesta tai palvelujen käyttäjien sosiaalisesta ja alueellisesta yhdenvertaisuudesta

jos joku kuvittelee että niukkuus toimeentulon epävarmuus työn puute ja jatkuva huoli huomisesta jalostavat ja kannustavat jos hän vähättelee nyt tehtävien leikkausten vaikutuksia pienituloisten lapsiperheiden arjessa hän puhuu piittaamattoman hyväosaisen äänellä

resurssit on hankittava muuttamalla verotusta esimerkiksi korottamalla pääomien verotusta säätämällä pääomille kuntavero ja puuttumalla veroparatiisien käyttöön

lukuisia varuskuntia on suljettava maavoimia ja alueellista puolustusta ajettava alas että jenkkiohjusten rahoitus hoituu

nyt tehtävät verohuojennukset menevät palkkatyöläisiltä kuntaverojen kiristyksiin

kuntien tukala taloudellinen tilanne ja menojen leikkaukset terveysasemien vanhainkotien sulkemiset terveyskeskuspalveluiden keskittämiset ynnä muut tarjoavat otollisen ympäristön yksityisen palvelubisneksen kasvulle

puhemies

arvoisa puhemies

se tuo perheeseen taloudellisten vaikeuksien lisäksi virikkeiden niukkuuden kun lähes kaikilla harrastuksilla ja virikkeillä on hintalappunsa lasten ja koko perheen itsetunnon horjumisen arvottomuuden tunteen ongelmien kasautumisen vanhempien jaksamisen ongelmat ja tänään huolestuttavasti lisääntyvän välinpitämättömän vanhemmuuden

ostopalvelujen ja yksityistämisen laajentamiseen liittyy rakenteellinen korruptio ja yksityisen rahan tunkeutuminen palvelurakenteiden uudistamisprosessiin ja kuntien päätöksentekoon

työtä tekevät työttömät pienituloiset odottavat vasemmistolta ja ammattiyhdistysliikkeeltä käytännön toimia oppositiopolitiikkaa joka uskaltaa nojata talouskurin politiikasta kärsiviin pienituloisiin ja ammattiyhdistysliikkeen joukkovoimaan

puolustusmäärärahojen sitominen pitkäaikaisiin ja ylisuuriin varusteluohjelmiin saattaa johtaa jo ensi vaalikaudella leikkauksiin puolustusvoimien muissa menoissa ja on osaltaan johtamassa myös esityksiin varuskuntien lopettamisesta

kuntien terveydenhuollon yhteisissä päivystyshankkeissa suuret yksityiset terveydenhuollon yritykset ovat jo valmisteluvaiheessa johtavissa asemissa kuten esimerkiksi medonen pääkaupunkiseudun päivystyshankkeessa

arvoisa herra puhemies

kannatan edustaja mustajärven tekemää epäluottamusesitystä ja toivotan sydämestäni kaikille hyvää kesää

kansalaisten aktiivisen palautteen perusteella pienituloiset tulevat antamaan poliittisen tuomionsa vuoden kuluttua tälle väärälle perhepolitiikalle

turhaan ei hallituksen ohjelmassa korosteta suomen tukeutumista kansainväliseen puolustusyhteistyöhön ja yhteishankintoihin sisältyyhän myös hornetien varustaminen rynnäkköaseistuksella suomen ja naton välisen kumppanuusohjelman yhteistyöhankkeisiin

yksityisen pääomaintressien kannalta ei mikään julkinen hanke voi olla varmemmissa käsissä kun se jo valmisteluvaiheessa on omissa käsissä

viime vuosina suomen puolustusteollisuuden elinkelpoisuutta ovat horjuttaneet mittavien ja elinkaudeltaan pitkien asejärjestelmien hankinnat joihin ei ole ollut mahdollisuuksia sisällyttää riittäviä vastaostovelvoitteita

aivan omanlaatuinen ja outo on myös eduskunnan alaisen suomen itsenäisyyden juhlarahaston sitran toiminta tässä yksityistämisprosessissa

on varsin todennäköistä että uudella aseistuksella varustettuja hornet hävittäjiä on tarkoitus käyttää tulevaisuudessa myös nato johtoisissa kansainvälisissä operaatioissa

silloin koko vasemmisto oli hallituksessa myös vasemmistoliitto

myös eurooppalaisen puolustus ja turvallisuushankintoja koskevan lainsäädännön kehitys ja vastaostokytkentöjen kieltäminen ovat kaventaneet kotimaisen teollisuuden mahdollisuuksia

puhemies

onneksi puolueemme johdossa jotakin opittiin tuosta päätöksestä ja astuttiin nyt vastustamaan tehtävää leikkausta

nato yhteensopivien materiaalihankintojen keskittäminen ennen muuta yhdysvaltoihin on heikentänyt kotimaisen puolustusteollisuuden kehittämisnäkymiä

vuosikertomuksensa mukaan se on rahoittanut yli kymmentä lääkäri ja hoiva alan yritystä joista monet ovat siirtyneet sittemmin kansainvälisten sijoittajien käsiin

hallitusohjelmassa suomen isaf osallistuminen sidottiin nato liittouman päätettäväksi

myös merivoimien hankinnat italiasta ovat hämmästyttävä osoitus oman meriteollisen osaamisen hyödyntämättä jättämisestä

arvoisa herra puhemies

rahasto on kerännyt tuntuvia voittoja myydessään omistuksiaan mutta oleellisempaa on että valtion rahasto on pantu palvelemaan yksityisen pääoman sijoitustoiminnan ja arvonlisäyksen markkinoiden laajentamista julkisen terveydenhuollon palvelujen kehittämisen kustannuksella

mietinnössä korostetaan aivan oikein arktisella alueella tapahtuvan kehityksen seurannan merkitystä ja pidetään tärkeänä että suomen arktista strategiaa päivitetään säännöllisesti

ryhmämme tervehtii ilolla vasemmistoliiton linjan terävöitymistä ja tässä hengessä vasenryhmä tukee edustaja tiaisen epäluottamuslausumaa

afganistanin ehkä tunnetuimman naisaktivistin malalai joyan sanat välittävät loputtomaan sotaan sotketun kansan tunnot

arktinen alue tulisi mietinnön mukaan määritellä suomen taloudellisten ulkosuhteiden yhdeksi painopistesuunnaksi

muistamme tuoreen esimerkin vallan hyvin jämsästä jossa sitra toimi kätilönä kun yksityinen lääkärifirma otti enemmistöosuuden jokilaakson terveys oystä ja samalla jämsän kaupungin koko terveydenhuollosta

suomen tulee määrätietoisesti pyrkiä yhteistyöhön venäjän arktisen laivanrakennussektorin kanssa niin siviili kuin puolustushankinnoissakin

vasenryhmän edustajana ja ryhmän kannan mukaisesti kannatan edustaja kääriäisen epäluottamuslause esitystä ja vaatimusta toteuttaa puolustusvoimauudistus parlamentaarisen selonteon kautta sekä perua joukko osastojen lakkautuspäätökset

arvoisa herra puhemies

nyt käsittelyssä oleva sopimus pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta viron latvian norjan ja suomen välillä on saanut osakseen sangen ohuen eduskuntakäsittelyn

arvoisa puhemies

toivottavasti nyt kun laivarakennuksemme on eräässä tienhaarassa syntyy valtion johdolla yritys joka kokoaa yhteen arktisen osaamisen suunnittelusta laivanrakennukseen offshoreen ja jäänmurtopalvelutuotantoon kotimaisin voimin tai tässäkin yhteistyössä venäläisen osapuolen kanssa

suomalaistenkin eläkeläisten ja kuntien rahoja on poltettu jo miljardeja pörssiseikkailuissa joissa voittoja on pyritty kasvattamaan kuvitteellisilla reaalitaloudesta irti olevilla odotusarvoilla

tämä on poikkeuksellista sillä täällä käsiteltyjen kansainvälisten sopimusten vaikutukset on tavallisesti perusteellisesti arvioitu itse hallituksen esityksen perusteluissa